näistä vain tuulivoima katsottiin sillä tavalla kilpailukykyiseksi ja valmiiksi uusiutuvaksi energianlähteeksi että sille rakennettiin oma syöttötariffijärjestelmä

puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarviota koskevan ehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa

ja mitä viimeisenä kysymyksenä tulee vielä kuntauudistukseen niin vielä kerran sanon sen että ajatus siitä että suomeen rakennetaan euroopan harvimpaan asuttuun maahan euroopan suurimmat kunnat on aivan käsittämätön ajatus

se taisto liittyi siihen että kaikilla mahdollisilla tahoilla oli jonkunlainenkaan intressi vaalittavana suhteessa ainakin ajatuksellisesti siihen voiko uusiutuva tuulienergia aiheuttaa meille jonkunlaista ongelmaa

se että suomen rakennetaan sellaiset kunnat että jokaisen kunnan pitää selviytyä ei vain lähipalveluista vaan kaikista palveluista on toinen mahdottomuus

siltä osin kuin lisätalousarvioon ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena

arvoisa puhemies

euroopassa ei ole sellaista maata jossa sekä perusterveydenhoito että erikoissairaanhoito esimerkkeinä mainittuina on kuntien harteilla

tai myöskin osa niistä tahoista katsoi että kun tuulivoimaa rakennetaan sehän voi maksaa korvausta noille ja näille kun se niillekin maksaa ja mulle kanssa tai meille kanssa

kiitän valiokuntaa sen tekemästä työstä

tällä paketilla tällä kokonaisuudella jossa julkisen vallan takausvastuitten erittäin merkittävää lisäämistä ollaan esittämässä jolla tuodaan uusia rahoitusinstrumentteja erityisesti viennin rahoitukseen mutta myöskin kotimarkkinarahoitukseen jolla ollaan myöskin julkisen pääomasijoitustoiminnan edellytyksiä kohentamassa hallitus vastaa nyt välittömästi ja nopeasti siihen kansainvälisen talouden kriisin rantautumiseen suomeen joka rantautuminen suomeen siis totta kai on tosiasia

survaistun täysistunto jos vain sormen täysin talon keskiviikkona kuudes neljättä risto mustosta kello neljätoista täysistuntoon

ne ovat yhtä kuntaa suurempien alueitten vastuulla

hallituksen pyrkimykselle rakentaa niin isot kunnat että jokainen kunta selviää tästä kaikesta ei löydy myöskään minkäänlaista eurooppalaista vastinetta

yksi osa näitä tällaisia vähän hassunkurisuuksia en sano että tämä on korni mihin nyt tämä hallituksen esitys liittyy mutta kyllä vähän erikoisia piirteitä on tässäkin vielä kertaalleen

ylipäänsä kun edustaja huovinen täällä sanoo että

arvoisa puhemies

meidän veroisistamme maista tuskin löytyy yhtään jonka kansantuote ei olisi tuona vuonna suorastaan romahtanut ei liioin monta sellaista maata joka ei olisi tuossa tilanteessa peittänyt tai täyttänyt sitä talouden aukkoa sillä tavalla että julkinen palkka walter valtio itävalta olisi valta ei olisi velkaantunut

arvoisa puhemies

vaikka suomen talous on hyvässä kunnossa monella tavalla monella mittarilla mitaten niin tietenkään tuo talouden kriisi sen maailmanlaajuinen luonne ei kierrä suomea vaan rantautuu ja on jo rantautunut myöskin tänne meille

hallituksessa tähän muutoksen haasteeseen tarttumista on alusta lähtien leimannut voimakas ideologinen lähestymistapa

ensimmäinen vaihe on ollut se että on pitänyt äsken käsitellyn mukaisesti saada aikaan ratkaisut joilla pankit voisivat toimia mahdollisimman normaalilla tavalla

tuo keskittämisen ihannointi peittää alleen kuntalaisten tarpeet ja taloudellisuuden ja myöskin kunnallisen itsehallinnon kunnioitettavat periaatteet

arvoisa puhemies

tämä koko kriisi lähti pankkikriisistä finanssikriisistä ja siellä tarvitaan näitä toimia mistä eduskunta juuri äsken teki ensimmäisen käsittelynsä osalta tarvittavat päätökset

euroopan suurimpien kuntien ja keskittämisen hanke on surullinen tarina myöskin menettelytavoiltaan

mutta vaikka me tekisimme ja vaikka me teemme pankkisektorin hyväksi nuo äsken sanotut ratkaisut niin siitä huolimatta rahoitusjärjestelmät eivät toimi yritysten vakuudet ovat menettäneet vissin siivun arvostaan ja kun samaan aikaan pankkien rahoitusjärjestelmä ei toimi hanat ovat paljon kireämmällä muistakin syistä niin käytännössä käy nyt niin että pankit eivät pysty vastaamaan yritysten rahoitustarpeisiin niin kuin normaalioloissa pitäisi ja niin kuin normaalioloissa pystyvät

nyt tarkoitan nimenomaan sitä että niin harvoin pääsee tästä kehumaan jotain hallituksen esitystä ja kun sitten sellainen tilaisuus tulee niin vaikka ilta jo ehtii niin kyllä se tilaisuus on käytettävä

on erilaisia ötököitä joita on löydetty sellaisilla alueilla joilla tuulivoimaa aiotaan rakentaa ja ympäristöministeriössä tuntuu olevan jokaista ötökkää kohti oma virkamies jonka tehtävänä on vaalia että tämän ötökän etu ei ainakaan vaarantuisi silloin kun koko kansakunnan etua yritetään vaalia ja koko kansakunnalle rakentaa yhteistä puhdasta päästötöntä energiaa

kun niissä olisi pitänyt kyetä jo tällä vaalikaudella ratkaisuihin tässä tapauksessa sosialidemokraattien vaatimuksesta ratkaisut siirrettiin seuraavalle vaalikaudelle

oli hyvä kuulla että ministeri harkitsee kuitenkin puuttumista tähän suomalaisen puun ja turpeen kilpailukyvyn parantamiseen ellei näin ymmärsin päästöoikeuden hinta nouse

tämä ei ole parlamentaarinen niin kuin tällaisissa hankkeissa yleensä valmistelut ovat ja kaiken kaikkinensa tämä on kahden vuoden ajaksi pannut suomalaisen kuntakentän sellaiseen sekasotkuun ettei vastaavasta esimerkkejä hevin löydy

nimittäin hallituksen toimet tässä ovat ihan oikean suuntaisia siellä on tässä syöttöpuolessa sellainen epäkohta johonka on sitten pakko kiinnittää huomiota tässä mutta itse esitys on ihan hyvä

kyllä se on niin vaikeata ymmärtää miten reagoitiin tilanteessa jossa kivihiilen hinta maailmalla lähti romahtamaan

arvoisa puhemies

tätä pankkien ahdinkoa rahoittaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä on vaikeuttanut sitten vielä se että merkittävä osa ulkomaisista tänne tulleista suurista yritysten rahoittajista jotka ovat ennen kaikkea rahoittaneet suurten vientiyritysten rahoitustarpeita miljardimäärin ovat nyt tavallaan erilaisista syistä lähinnä juuri pohjimmiltaan maailman talouskriisin niille aiheuttamista ongelmista johtuen täältä kaikonneet ja monet suuret yritykset ovat nyt sitten lainausmerkeissä sanottuna kaatuneet tavallisten suomalaisten pankkien rahoitettaviksi

nyt käsittelyssä oleva kuntarakennelaki runttaa kaikki suomen kunnat sellaiseen rakenneselvitykseen jonka kriteerejä ei kaikin osin voi kerta kaikkiaan hyväksyä

minä olen viime päivien julkista keskustelua seurannut taas ja tänä iltanakin taitaa se sama teema olla esillä

mutta kaikkialla muualla ne reagoivat täsmälleen toisinpäin kuin suomessa tehtiin

tuolla sähköisessä mediassa monta kertaa tulee esille se väite että suomi nyt muuten vain on keksinyt että se meidän uusiutuvan energian juttu on rakentaa nimenomaan tuulivoimaa että se on tämä suomalainen erikoispiirre että ensinnäkin me suomalaiset haluamme rakentaa tuulivoimaa ja että suomessa erilaisista uusiutuvista vaihtoehdoista edellisille hallituksille ja nykyiselle hallitukselle se tärkein asia jotenkin olisi tämä tuulivoiman rakentaminen

suomessa tässä tilanteessa mentiin ja heikennettiin entisestään kotimaisen puun ja turpeen kilpailukykyä nostamalla turpeen verotusta moninkertaiseksi ja hävittämällä puun tuesta maksimissaan yksi kolmannes pois

kun rakenneuudistuksiin ei ole siis kyetty ja kasvun alta matto on vedetty monin tavoin kansantuotteen lasku ja työttömyyden kasvu on ollut tosiasia

käytännössä tämä rikkoo ja loukkaa kunnallista itsehallintoa syvästi ja kovasti

millä ihmeen filosofialla tällainen menettely on perusteltu tilanteessa

mielestäni tämä on kuitenkin parempi ja hyvä ratkaisu sillä tavalla verrattuna siihen että olisi jääty vuosia ja vuosia odottelemaan milloin nämä ratkaisut syntyvät

eikö täsmälleen toisinpäin olisi pitänyt menetellä parantaa entisestään puun ja turpeen kilpailukykyä

kun tavallisten pankkien rahoitettaviksi on tullut tällaisia tekijöitä se on tehnyt entistä ahtaammaksi ja vaikeammaksi tavallisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitushuollon

mutta edustaja kopra täällä kyllä mielestäni käytti aiheellisen puheenvuoron siitä ja sen suhteen että on kyllä tarkkaan nyt arvioitava onko tässä vaara että tämä johtaa valtion toimenpiteitten seurauksena jollakin alueella tuulivoiman rakentajien muita alueita kohtuuttomasti parempaan kohteluun niin että tosiasiassa tuulisuuden ja muiden olosuhteitten perusteella jonnekin muualle kannattaisikin rakentaa mieluummin kuin jonnekin toiselle alueelle

se että tuulivoimaa on rakennettu ja rakennetaan että siinä on selkeät omat tavoitteet johtuu yksinkertaisesti siitä että suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvaa energiaa ja se lisääminen tapahtuu edullisuusjärjestyksessä

tämän lain mukaisiin ratkaisuihin ei kenenkään nyt sitten tarvitse alistua kiitos tuon perustuslakivaliokunnan tulkinnan ennen kuin tiedetään tuo sote lain sisältö

kun talous on entisestään supistunut on taas pitänyt tehdä uusia leikkauksia taas uusia veronkorotuksia ja seuraavana vuonna ollaan samassa tilanteessa todettu että kasvu onkin mennyt alaspäin eikä ylöspäin ja taas on leikattu

tähän kokonaisuuteen nyt tämä koko paketti tässä pyrkii antamaan helpotusta ylipäänsä vientiin liittyvien vakuuspulmien helpottamiseen viennin rahoituksen helpottamiseen ja sitten näitten tavallisten pienten ja keskisuurten yritysten sekä käyttö ja investointipääoman saantiin että myöskin näiden velkapääomien takaamiseen

arvoisa puhemies

ensin on päätetty rakentaa niin paljon vesivoimaa kuin suinkin mahdollista ilman että tarvitsee koskea suojeltuihin vesiin

mitä tahansa rakennelaki esittääkin viime kädessä te kuntien päättäjät ratkaisette sen mikä teidän kuntalaisillenne ja kunnillenne on parasta

tämä balanssi siis tasapuolinen kohtelu kaikkia toimijoita kohtaan minä uskon että valiokunta on tässä valmis tekemään työtä ja varmistamaan että tällaiseen päästäisiin

edellytykset sille on luotava yhteiskuntasopimuksella josta vaalien jälkeen on voitava sopia kaikkien tärkeitten yhteiskunnallisten osapuolten kesken

ei kataisen hallitus pysty teitä pakottamaan koko muun euroopan kannalta vieraisiin ratkaisuihin ja siitähän tässä esityksessä kaiken kaikkinensa on kysymys koko muulle euroopalle vieraasta hallinnollisesta ratkaisusta

muutamien viime vuosien aikaan valtio on sitoutunut pääkaupunkiseudulla eteläisimmässä suomessa valtaviin infrahankkeisiin todella valtaviin infrahankkeisiin viimeisenä pisara rata

mielestäni muuallakin kuin vain tuolla äsken sanotulla alueella tuolla perämeren pohjukassa tämä sama menettely pitäisi ottaa käyttöön ja luoda edellytykset sille että

kun se ei riitä kuin pieneen osaan sen jälkeen sitten puuta tai muuta uusiutuvaa bioa niin paljon taas siellä puolella kuin alan elinkeinot suomessa suinkin hyväksyvät

on äärimmäisen vaikea ymmärtää kuinka näissä oloissa jolloin samaan aikaan perustienpitoa leikataan sen rahoitusta leikataan eri puolilta suomea todella mittavasti ja niin poispäin samaan aikaan tehdään tällaisia sitoumuksia valtion ja veronmaksajien yhteiseen piikkiin

arvoisa puhemies

niitä ei ole suomessa kuin pari kolme sellaista aluetta joilla ymmärtääkseni tarvittaisiin tällaisia alitutkajärjestelyjä mitä tuolla raahen seudulla nyt tarvitaan

eikä vain kolmikantaa vaan siihen tarvitaan mukaan myöskin muun muassa suomen kuntien edustajat kuntakenttä ja myös yrittäjäjärjestöt jotka tällä hetkellä eivät ole aktiivinen osa tätä kolmikanta ajattelua

me päätimme viime vaalikaudella niin suuresta määrästä puuenergian käyttöä että metsäteollisuus hyppi seinille ja teki valituksen eun komissioon siitä että tätä petua pienpuun haketustukea ei saa hyväksyä ja saikin tahtonsa viime kädessä tässä asiassa läpi

se on toinen tarina sitä en tullut jatkamaan vaan oikeastaan halusin vain sanoa että vaikka nyt en itse tätä esitystä tässä kannatakaan ministerin esitystä olen keskustan ryhmän tapaan vastaan nyt täällä esiteltyä ja sisällön jo saanutta lakiesitystä siitä huolimatta kuitenkin toivotan ministerille onnea ja menestystä uusissa tehtävissä ja kiitän siitä yhteistyöstä myös sen yhteistyön niistä vaiheista jolloin on rankasti otettu yhteen ja oltu eri mieltä

voisin edellisen puheenvuoron käyttäjälle vakuuttaa että minun on vaikea ymmärtää että kun kysymys on tuonne ruotsin suuntaan katsovista tutkista ja sieltä sitten vähän itäänkin päin katsovista tutkista niin suomen ulkoinen turvallisuus siitä nyt mitenkään erityisesti kärsisi tämän ratkaisun seurauksena

me tarvitsemme heti uudet tuloratkaisut vaikka niitten aika ehkä muutoin sääntömääräisesti olisi vähän tuonnempana tarvitaan nopeasti tieto siitä minkälainen on kustannuskehitys vaaleja seuraavien neljän vuoden aikana

mutta sitten kunnilla on myös sellaisia tehtäviä joihin tarvitaan laaja väestöpohja kuten erikoissairaanhoito perusterveydenhoito ja vaativa sosiaalitoimi

minun tiedossani ei ole mitään sellaisia

arvoisa puhemies

kiitos vielä kertaalleen valiokunnan puheenjohtajalle siis perustuksen puheenjohtajalle kiitos hänen toimistaan että todellakin nyt sitten ennen kuin lopullisia ratkaisuja rakennelaista tehdään tarvitsee tietää minkälaista sotea se hallitus lopulta ajaa

tarvitaan myöskin työmarkkinoiden ja työelämän uudistamista ja nimenomaan sillä tavalla että me tarvitsemme joustoja mutta me tarvitsemme jouston vastapuolelle myöskin turvaa

vielä jatkan sen verran että sen ohella että tämä tutkakysymys on ollut ongelma suomessa tuulivoimarakentajille kyllä meillä näitten ötököitten ohella on ollut monia muitakin

ne ovat erityisesti jääneet mieleen semmoisina innostavina asioina jolloin kunnioitus ministerin sanoisiko asiantuntemusta ja reippautta ja rohkeutta kohtaan on ainakin minulle jäänyt ja uskon että meille monille muillekin

kiitoksia siitä

me tarvitsemme toimia joilla työn tarjonta kerta kaikkiaan nostetaan kasvuun

arvoisa puhemies

siis näissä erikoisissa suurta väestöpohjaa tarvitsevissa tehtävissä jatkossakin tarvitaan kuntien yhteistyötä ja siihen pitää antaa kunnille lupa

ajatus isännistä ja rengeistä ja renkien rengeistä on korni ajatus joka ei sovi suomalaiseen demokratiaan eikä se muuten sovi tällä hetkellä millekään muullekaan maalle euroopassa

arvoisa puhemies

me tarvitsemme myöskin palvelurakenteitten uudistamista sitä työtä jota nyt hallitus yritti mutta jossa se ei ole tämän vaalikauden aikana onnistunut

koko muulle euroopalle vieras ja itsehallintoa kunnallista sellaista loukkaava suurkuntahanke kuntarakennelaki on todella hylättävä

me tarvitsemme toimia joilla myöskin yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan ja arvoisa puhemies me tarvitsemme kansallisia toimia kansallisen kasvurahaston sekä yritysten pääomatarpeisiin puuttumaan niihin helpotusta tuomaan että myöskin rakentamaan sellaista julkista infraa jossa pitää päästä liikkeelle

arvoisa puhemies

mutta yhtä selvää on se että sitten näiden esitysten valmistelun käynnistymisen noin puolitoista kuukautta sitten maailman taloustilanne on entisestään heikentynyt

oli tämän lain sisältö mikä tahansa te tiedätte mikä on viime kädessä kuntalaisillenne parasta

jos te jatkossakin haluatte hyvän suomalaisen tavan mukaan yhteistyötä toisten kuntien kanssa en usko että hallitus pystyy teiltä sitä yhteistyötä kieltämään

jos noista ensiksi mainituista asioista voidaan sopia tarvittaessa valtio voi vaikka velkarahalla laittaa pystyyn sekä nämä infrarakentamista koskevat hankkeet että myöskin yritysten pääomatarvetta helpottavat toimet

näkymät tästä puolen vuoden tai muutaman kuukauden päähän vähintäänkin ovat entisestään synkentyneet erittäin merkittävällä tavalla ei meillä erityisesti vaan muualla maailmassa erityisesti ja kun suomi on tuhansin sitein sidottu muun maailman menestykseen muualla maailmassa olevaan ja vallitsevaan kysyntään niin totta kai se heijastuu ja vaikuttaa nyt sitten myöskin suomen reaalitalouteen ja suomen reaalitalouden kautta vähitellen se alkaa uudestaan vaikuttaa myöskin tänne finanssitalouteen

kärsijöinä ovat erityisesti raskaita duunaritöitä tekevät miehet